meillä nämä eläinsuojelukysymykset ovat sellaisia että en ymmärrä eläimiin enkä ihmisiin kohdistunutta tarpeetonta toimintaa joka aiheuttaa kipua ja tuskaa en eläimille enkä ihmisillekään

minun mielestäni uskonnon tai uskomusten vuoksi ei saa aiheuttaa kipua ja tuskaa toisille ei minkäänlaista turhaa kipua ja tuskaa

halusin nostaa tuosta perustuslakivaliokunnan mietinnöstä yhden asian ylös ja annika lapintie valiokunnan puheenjohtajana ansiokkaasti ja erittäin hyvin kuvasikin tätä tilannetta

itse olin erittäin ilahtunut tästä eduskunnan oikeusasiamiehen esille tuomasta kehitystarpeesta jossa hän katsoo että eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin tehtävänjakoa voisi tarkastella koska se on osittain päällekkäistä ja se ei ole kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta tehokkain eikä tarkoituksenmukaisin tapa

tämä on juuri sitä että meidän kulttuurissamme me emme ole pitäneet tämmöistä hyväksyttävänä mutta me poikkeamme koko ajan siitä jos uskonto näin haluaa

tosiaan tässä äsken mietiskelin itsekseni että milloinkahan meillä sitten on halal lihaa täällä eduskunnassa myytävänä toivottavasti ei koskaan

tässä tilanne on vielä se että tästä tehtävänjaosta voidaan säätää tavallisella lailla kaventamatta kummankaan laillisuusvalvontaa koskevan viranomaisen toimivaltaa

oikeusasiamies katsoo että tehtävissä on tapahtunut eriytymistä ja erikoistumista mikä puoltaa tehtävien jakoa ja tehtävät ovat siis osittain päällekkäisiä ja se ei ole tarkoituksenmukaista

nyt on toistettu tämä asia että halutaan että nämä oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin työnjaon ja yhteistyön kehittämismahdollisuudet selvitetään

tämä lausunto mikä meillä oli kirjallisesti ja kuulimmekin häntä valiokunnassa on kriittinen ja rohkeampi sanoisi että siinä oli hieman tuohtumustakin mutta itse en ole niin rohkea että sanoisin näin

joka tapauksessa oikeuskansleri katsoi

että tuota noin niin katsoo että hän saa tietoa tässä työssään olemalla mukana eri lainsäädännön kehittämishankkeissa ohjaustyössä ja valvonnassa

tietoa hankitaan lukemalla asiakirjoista niinhän kaikki viranomaiset tietysti joutuvat jatkuvasti tekemään niin että se että pysyy ajan tasalla ei edellytä eikä saakaan edellyttää sitä että täytyy itse juuri niitä päätöksiä tehdä

samoin oikeuskansleri katsoo että kun on päällekkäistä toimivaltaa niin tehtäviä kirjataan siellä kansliassa mutta niitä sitten rutiininomaisesti jaetaan virastojen kesken että ei samaa asiaa ratkaista kahteen kertaan

mutta menee tähänkin aikaa ja tässä saattaa kuitenkin tulla semmoisia tilanteita että oikeuskansleri esimerkiksi sitten kuitenkin katsoo että hän haluaa sen ratkaista

ja se mikä minun mielestäni tässä on oikeastaan tärkein asia on se että meillähän on tänä päivänä myös tuomioistuimissa erikoistumista ja eriytymistä

meillä on hyvin paljon oikeudenaloja ja kukaan ei voi olla kaikkien alojen asiantuntija ja silloin erityisesti korostuu se osaaminen ja se että teet hyvinkin paljon niitä saman alueen asioita aina se osaaminen tulee syvemmäksi

esimerkkinä voisin sanoa eduskunnan vanhemman oikeusasiamiehensihteerin mikko sarjan osaamisen holhoustoimen ja edunvalvonnan puolella

siellä näkyy ratkaisuissa että hänellä on erittäin syvällinen osaaminen ja silloin ne ratkaisut ovat oikeampia ja myös johdonmukaisia

minusta on siis erittäin suositeltavaa että tämä tutkitaan ja erityisesti kun meillä on nämä norminpurkutalkoot silloin jokainen instituutio oli se sitten kuinka vanha tahansa tai kuinka toimiva viranomaisten itsensä mielestä tulee uudelleen tarkastella

muutama kysymys

olin tuossa valtiontalouden tarkastusviraston neuvottelukunnassa ja siellä käytiin vuosikertomusta läpi ja siellä ylijohtaja marko männikkö esitteli tutkimuksia siitä että maahanmuuttajien työttömyysaste on kolminkertainen koko väestöön verrattuna ja siellä tuli keskustelua siitä että olisi hyvä ottaa enemmän yksilöinä huomioon nämä työllistämistarpeet

itse olen oikeastaan sitä mieltä että voitaisiin alkaa myös keskustella siitä että eri maahanmuuttajaryhmät eri maista tulevat ihmiset työllistyvät eri lailla koska heillä on erilainen tausta ja erilainen oppiminen taustalla ja muuta

arvoisa rouva puhemies

haluan siinä mielessä kiittää edustaja elomaata että hän otti tämän tapahtuman esille ja sitten puhui näistä kansainvälisistä tapahtumista näistä tiikerinpennuista ja tosiaan näistä aasian koiriensyöntitapahtumista joissa miljoonia koiria joutuu vuosittain tämän kidutuksen kohteeksi ja kaikkia muitakin näitä uskomuksia

siinä mielessä se liittyy tähän asiaan ja suomeen että jos me hyväksymme erään uskonnon pohjalta tapahtuvan menetelmän me avaamme portin sille perustuslaillisesti koska perustuslain mukaan ketään ei saa syrjiä uskonnon vuoksi

jos me jollekin avaamme tämän portin niin meille tulee riski sitten että jos meille tulee isoja vähemmistöjä joilla on näitä traditioita minkälaisia vain voi olla että täytyy erilaisia menetelmiä tehdä jotta se liha on parempaa tai mitä se nyt onkaan uskonnon tai uskomuksen varjolla niin meillä ei ole sen jälkeen muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä sekin

minä aina pelkään näissä sitä että ajatellaan että no se on tämä yksi ja tässä on tämä näin varmistettu mutta kun me lähdemme meidän perustuslakia tulkitsemaan niin lopputulos voi olla juuri se että meillä on täällä pian hyvinkin monenlaista tapahtumaa ja sitten se meidän suomalaisten perinteinen arvostus meidän eläimiä kohtaan katoaa

en ole siellä niitä eläintensuojelijoita nähnyt vielä yhtään

minuun on ollut muutama yrittäjä yhteydessä toinen ajoradoilta kartingradoilta tuolta hausjärveltä ja toinen meidän ampumaradalta hyvinkäältä

elikkä näissä prosesseissahan hakijan pitää toimittaa semmoisia selvityksiä viranomaiselle jos hän ei hyväksy täysin niitä viranomaisen mittaustuloksia tässä prosessissa

meillä on myös maa ainesluvissa ja ympäristöluvissa valitusreitit eri prosesseissa eri hallinto oikeuksiin ja siellä saattaa tulla sitten ongelmia niitten ristiriitaisuuksissa tämä on oikeasti ongelma ja sitten myös siinä että siellä on asianosaisen asema hyvin laaja myös silloin jos sinä olet muuttanut sinne ehkä myöhemmin tietoisena tästä tilanteesta

siellä seisoo paljon rahaa

jottei tule kuulijoille epäselvyyttä tämä on edelliseltä kaudelta en ole ollut silloin perustuslakivaliokunnan jäsenenä elikkä en voi ottaa kantaa oliko tämä hölmö vai muuta mutta kuulostaa erikoiselta punninnalta ja toki nyt me emme voi ottaa siihen kantaa kun ei sellaista esitystä ole

miksi vain tupakoitsijoita halutaan rangaista

olen erittäin iloinen että edustaja zyskowicz otti sen esille

ymmärrän toki että se on monitahoinen asia mutta me varmasti ymmärrämme että jos tänne tulee kymmeniätuhansia henkilöitä ja jos on täydellinen terveydenhoito se pitää sisällään kaiken hammasremonteista ja tämäntyyppisistä asioista lähtien kyllä se on vetovoimatekijä jos ihminen tällaisia palveluita saa

kyllä meidän täytyy myöntää se tosiasia että me olemme aika voimattomia ja ihan oikeasti kansalaiset ovat todella vihaisia siitä että meillä joudutaan vanhustenhuollosta mistä sinäkin puhuit leikkaamaan ja ihmiset eivät saa hoitoa

minä en haluaisi nähdä sitä kun suomalainen lähtisi samalla lailla kuin muuhun vapaaehtoistyöhön lastensuojeluun vanhustensuojeluun kaikkeen tällaiseen että me keräisimme tavaroita ja lähtisimme sinne

arvoisa rouva puhemies

ja kyllähän erikoissairaanhoitoakin tällä hetkellä annetaan juurihan me luimme että sairaalassa hoidetaan tuberkuloosipotilasta emmekä me tietenkään jätä niitä sairauksia hoitamatta

minäkin haluaisin auttaa kaikkia jos minulla olisi rahaa minä annan myös eläintensuojeluun tuonne afrikkaan rahaa ja moneen muuhun asiaan erilaisiin keräyksiin

edustaja heikkinen sanoi ensin jossakin puheenvuorossa että pitää voida kaikista asioista puhua ja sitten hän kuitenkin sanoi seuraavassa puheenvuorossa että uhkakuvia maalaillaan

ihmiset ovat tosi vihaisia siitä kun viranomaiset ovat ensinnäkin pantanneet tietoa näistä rikosasioista ja on tullut sitten esille että siitä on ollut poliisin ohjeita ettei niistä saa tiedottaa

mitä nyt viikonlopun tapahtumia oli erään ministerin toiminnasta se suututti että annetaan väärää tietoa ei se että joku sanoo vahingossa jotakin tai unohtaa jonkun sanan se suututti jos tahallaan pimitetään

joudun pikkuisen tässä toistamaan edellistä puhettani kun se koskee samaa aihetta kuin eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksen kohdalla mutta koska oikeuskansleri ei ollut silloin paikalla haluan tietysti että hänkin on kuulemassa kun tämä asia koskee myös häntä

elikkä tämä koskee työnjaon ja yhteistyön kehittämisen selvittämistä eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin välillä

perustuslakivaliokunta on tätä toivonut ja pitänyt tärkeänä että tämä selvitetään ja myös aiemmassa ja siellä ei lausunnon

se on minusta erittäin hyvin linjassa siihen että me yritämme tarkastella näitä niin sanottuja norminpurkutalkoita ja katsoa sitä onko päällekkäisiä tehtäviä ja voidaanko niitä järkevämmin jatkossa hoitaa

tässä eduskunnan oikeusasiamies jääskeläinen onkin todennut että nykyinen päällekkäinen kahden ylimmän laillisuusvalvojan järjestelmä ei ole kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta tehokkain eikä tarkoituksenmukaisin

olemme perustuslakivaliokunnassa kuulleet molempia laillisuusvalvojia ja oikeuskansleri on antanut myös kirjallisen lausunnon ja tietysti nämä samat asiat kävimme valiokunnassa läpi

tämä lausunto oli aika kriittinen ja koin sen vähän negatiiviseksi enkä kovin halukkaaksi ottaa vastaan tätä eduskunnan oikeusasiamiehen ehdotusta mutta se on tietysti jokaisen itsensä päätettävissä miten asioihin suhtautuu

esimerkiksi oikeuskansleri katsoo että hän voi koska se katsoi tätä ei ole vaan laillisuusvalvojalla olisi hyvä olla mahdollisimman laaja toimenkuva varmasti näin ja että se olisi keino saada tietoa viranomaiskoneiston toiminnasta ja siitä mitä rakenteellisia esteitä siellä mahdollisesti on ehkä näinkin

mutta jos ajatellaan kaikkea tuomioistuintoimintaa ja viranomaistoimintaa niin kaikki joutuvat selvittämään laajastikin tuomioistuimen eu lainsäädäntö ja muita ratkaisuja

varmasti sitten kun on laaja tiedonsaantioikeus voi myös halutessaan saada valmisteluasiakirjoja niin että ehkä se ei syvällisesti tarkasteltuna ole niin keskeinen vastaseikka sen torjumiseen

tietysti oikeusasiamies oli vielä tuonut esille sitäkin että täällä joudutaan kansliassa sitten tarkistelemaan kanteluita ja kirjailemaan niitä ja soittelemaan ja että tämä ei tietenkään ole ongelma että eipä siihen juuri mene aikaa

no ei varmasti nyt ole mikään suuri asia mutta kyllä se kuitenkin on siellä rikkana rokassa ja ainahan se kuitenkin jonkin verran käsittelyaikoja pidentää mutta yksinomaisesti tämä ei ole mitenkään ratkaisevaa

mutta se mikä minusta on tärkeintä on se mitä oikeusasiamies on tuonut esille että samantyyppisistä tapauksista tulisi samantapaisia ja samansuuntaisia ratkaisuja

toiset käsittelevät konkurssiasioita toiset rikosasioita toiset riita asioita juuri sen takia että siellä syvennetään sitä osaamista kun tiedetään että meistä kukaan ei voi hallita laidasta laitaan kaikkea

esimerkiksi annoin täällä jo aikaisemmin kehut maistraatin kohdalta missä olen vuosia työskennellyt vanhemmalle oikeusasiamiehensihteerille mikko sarjalle huomaa että hänellä on vuosien ote siihen edunvalvontaan

kyllä hän meitä huomauttaa en minä sitä tarkoita mutta hän osaa sen alueen ja se nopeuttaa ehdottomasti asioiden käsittelyä

arvoisa rouva puhemies

minulta on nyt muutama kansalainen kysynyt tämmöistä asiaa että kysypäs siellä meidän edustajana kun meitä täällä huolettaa että ei kai meidän pohjavesiä nyt sitten jatkossa ole mahdollista myydä ulkomaalaisille yrittäjille niin että meidän kaikki pohjavedet ovat kohta muiden omistuksessa

haluan nyt että täällä salissa tämä sanottaisiin että kansalaiset kuulisivat että eihän näin nyt vain ole

ymmärsin tuon äskeisen edustaja mäkelän puheenvuoron siten että hän halusi kertoa että kaikki lainsäädäntö on velvoittavaa ja hän halusi tuoda esille sitä että emme rummuttaisi tämmöistä käsitettä että tämä on nyt jotain kovin erityistä että lainsäätäjä säätää lakeja

tänään on ollut kiivaitakin keskusteluja ja olisin itse kaivannut enemmän keskustelua siitä sisällöstä jota muun muassa edustaja puumala toi puheenvuorossaan esille

samoin edustaja terho kertoi että kaikki puolueet ovat aikanaan joutuneet erilaisiin leikkauksiin täällä osallistumaan niin että rehellisyyden nimessä voitaisiinko unohtaa jo tämä keskustelu siitä kuka mitäkin on sanonut ja keskittyä siihen miten me voisimme panostaa meidän laadukkaaseen koulutukseen

erityisesti sdptä hieman olen tänään ihmetellyt ja edustaja kiuru tuolta hyvin voimallisesti koko päivän piti puheenvuoroa sieltä oli hyvin huono jo kuulla ja jotenkin minä haluaisin että otettaisiin tämä asia ihan vakavasti tämä on tärkeä asia

viime viikolla meidän edustaja terho puhui tempputyöllistämisestä ja silloin sdp puuttui siihen että eipäs saa puhua niin ikävästi mutta tämän päivän olen kuullut täällä että puhutaan muumilaastarista verorahoista jotka suunnataan meidän koulutukseen

tuossa eräänä päivänä juttelin erään opiskelijan kanssa joka oli iltatöissä ja hänkin ymmärsi sen että on ikävää jos enemmän joutuu ottamaan lainaa tulevaisuudessa

oli iltamyöhä kauppojen aukioloajat kun ovat nyt pitkiä ja hänen kanssaan tästä keskustelin ja sekin oli rakentavampaa keskustelua kuin se joka täällä tänään on käyty

nimittäin kuten täällä kävi esille on monissa tutkimuksissa tullut esille ja samoin muutama päivä sitten muistaakseni akavan ekonomisti puhui siitä että viime vuosina on laskenut matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen suomen kouluissa ja siihen eivät nyt varmuudella voi tämän hallituksen toimenpiteet olla syyllisiä ja silloin nimenomaan sinne sisältöihin pitäisi voida keskittyä

tänään myös vihreiden edustaja yanar halusi pitää hallitukselle oppitunnin mittasuhteista ja siitä mitä tämä kaikki merkitsee

se on erittäin hienoa että me voimme ihan siitä sosiaalisesta taustasta riippumatta valmistua lakimieheksi lääkäriksi ihan mihin ammattiin kukin itse katsoo tarpeelliseksi ja mikä tuntuu siltä omalta

nyt kuitenkin tuossa keskustelussa tuli semmoinen tunne erityisesti meidän työministeri lindströmin puolesta että ihan kuin hän ei välittäisi ollenkaan työttömistä ja pitkäaikaistyöttömistä vielä vähemmän ja meillä olisi todella paljon rahaa me teemme vain ikäviä arvovalintoja

tuossa vielä edustaja taavitsainen puhui siitä että joskus opiskelijoilla ei ole rahaa esimerkiksi tavata ystäviään ja se on näin

itsekin opiskelija kun olin välillä tosiaan tonnikalaa söin ja vähensin aika paljon omia menojani ja se on aina silloin kun on taloudellisesti tiukkaa juuri tällainen tilanne

meillä on kuitenkin aika vakava taloudellinen tilanne emmekä me suinkaan vain voivottele rahapulaa vaan meillä on taloudellisesti erittäin tiukkaa

joskus sinä tosiaan menet elokuviin joskus ostat jotakin muuta

halusin tähän puuttua sen vuoksi koska edustaja marin toi esille sen että emme ole hakeneet mandaattia kansalle ja hän käytti muun muassa tällaisia sanoja kuin työllisyyden laiminlyönti ja ilmainen työ

olipa se erikoista jos sdp näin ajattelee ja haluaa tulkita ottaen huomioon että täällä esimerkiksi edustaja heinäluoma kertoi ettei haluta pelotella että tuodaan faktat esille